kun valiokunta käsitteli muun muassa harmaan talouden tutkimusraporttia todettiin että tästä valtion tuottavuusohjelmasta pitäisi poistaa harmaan talouden seuranta ja valvontaketjuun liittyvät virat ja viranhaltijat koska nämä ovat juuri esimerkkitapaus siitä että palkattu henkilö näissä tehtävissä maksaa itsensä erittäin nopeasti takaisin ja vielä enemmän kuin oman palkkansa

raportti on verolainsäädännön kattava selvitys verotuista

niin kuin totesin eduskunta on jo aikaisemmassa kannanotossaan edellyttänyt että verotuet saatetaan hallituksen toimesta samalla tavoin valvonnan ja seurannan piiriin kuin budjetin kautta myönnetyt määrärahat

valiokunta edellyttääkin tässä mietintöehdotuksessaan että jatkovalmistelussa on myös tarpeen selvittää pitäisikö verotuet sisällyttää kehysmenettelyyn

verotuet muutoinkin ovat eduskunnalle ja näin ollen myös kansanedustajille hivenen tuntematon maailma koska niistä tietojen saanti on erittäin vaikeaa

tarkastusviraston mielestä finanssipolitiikan sääntökehikon joustavuutta tulisi lisätä jo ulkoisten sokkien ja yllätysten varalta

tällä keskipitkän ajan kehysmenettelyllä ei ole pystytty saavuttamaan hallitusohjelmassa asetettuja tavoitteita julkisen vallan kestävyyden turvaamiseksi eikä sillä ole kyetty luomaan puskuria väestön ikääntymisestä aiheutuvien taloudellisten haasteiden kohtaamiseen

eri tahojen tekemien kestävyyslaskelmien tuloksissa onkin suuria eroja

olennaista tuloksissa on kuitenkin se että maamme julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyydessä on vajetta joka edellyttää toimenpiteitä

hallituksen ja kuntien välisellä tehtävänjaolla ja rahoitusjärjestelmillä kuntatalouteen kohdistuu noin puolet julkisen talouden kestävyysvajeesta

kun lisäksi alueelliset erot ovat erittäin suuria on tarvetta uusille toimenpiteille ja lähestymistavoille valtion ja kuntien taloussuhteiden järjestämisessä

kehysjärjestelmä sisältää nykyisellään riskin siitä että julkisten tehtävien laajennukset on helpompi säätää kuntien kuin valtion tehtäväksi

kunnat kokevat ongelmalliseksi sen että valtio lisää lainsäädännöllä kuntien tehtäviä ja kustannuksia alimitoitetuilla budjeteilla jolloin kustannukset jäävät kuntien maksettavaksi

rouva puhemies

kuntatalouden kestävyyden turvaamiseksi valiokunta edellyttää että valtiontalouden kehyksiin sisällytetään pitävä rajoite sille kuinka paljon valtio voi kehyskauden aikana osoittaa lainsäädäntö ja muilla toimilla menoja kuntasektorille

arviointien mukaan poikkihallinnollista yhteistyötä ei juuri ole eikä kehysmenettelyn tavoiteltu joustavuus ole toteutunut

tämän takia valiokunta on jo aikaisemminkin todennut että nykymuotoisista politiikkaohjelmista tulisi luopua mutta tarve politiikkaohjelmille on edelleen erittäin suuri ja tähän myös valtiontalouden tarkastusvirasto on kiinnittänyt huomiota

valiokunta edellyttääkin että kehysten joustavuutta lisätään siten että määrärahoja voidaan kohdentaa nykyistä paremmin hallinnonalojen sisällä ja niiden välillä

valiokunnan mielestä hallitusohjelman finanssipoliittisten linjausten ja menotason tarkastelu hallituskauden puolivälissä olisi perusteltua selvittää

samoin valiokunta pitää hyödyllisenä hallituksen käyttämää menokartoitusta jonka avulla käydään läpi niin sanottuja vanhoja menopohjia ja peruslaskelmaa

rouva puhemies

tämän budjetin käsittelyn yhteydessä on mahdollisuus lausua myös valtiontalouden tarkastusviraston kertomuksesta joka tiistaina eduskunnalle jätettiin

haluaisin ensinnä sanoa budjetin osalta ainoastaan sen että liikennemäärärahojen osalta tämänkin budjetin valossa ja useitten edellisten budjettien valossa suomi on eräänlainen infran kehitysmaa

siis jos verrataan suomea suomeen vertailtavissa oleviin eurooppalaisiin valtioihin niin meidän infraan käyttämiemme määrärahojen taso on dramaattisen pieni

en ryhdy luettelemaan niitä asioita jotka sieltä puuttuvat ne varmasti tämän keskustelun aikana monessa puheenvuorossa ovat tulleet mutta suurimmat puutteet ovat joukkoliikenteessä ja joukkoliikenteen edellytyksissä rataverkon kunnossa peruskorjauksessa uusien hankkeitten hitaassa aikataulussa ja niin edelleen

mutta budjetin osalta haluaisin kiinnittää erääseen periaatteelliseen asiaan edelleen vakavaa huomiota

olen joskus aikaisemmin samasta aiheesta puhunut ja se on valtion tase joka liitteenä budjettiasiakirjaan on sisällytetty

normaalille kansanedustajalle puhumattakaan normaalista suomalaisesta ihmisestä valtion tulo ja menoarviossa esitetty valtion tase ei anna oikeaa kuvaa valtiontalouden todellisesta tilasta

itse asiassa tuon nyt meillä esillä olevan taseen perusteella suomen valtio on suoritustilassa tai todella huonossa tilassa ja se johtuu siitä että tuolla taseessa ei ole esitelty kaikkia valtion omaisuuseriä

tärkeä havainto edellisen edustajan puheenvuorossa nimittäin tuossa tarkastusvaliokunnan käsittelyssä tuli esille esimerkiksi sellainen asia että eun maataloustukien valvontaa harrastaa suomessa tällä hetkellä etten sanoisi satoja henkilöitä

kuitenkin jos katsotaan näitä taloudellisia merkityksiä tämä harmaan talouden puoli verrattuna maatalouden eu tukiin on ihan eri mittaluokan asia

puolustusmateriaalit eivät sisälly valtion taseeseen

tämän takia voimakas tuki tälle käänteiselle tuottavuusohjelmalle koska jokainen täällä työskentelevä henkilö maksaa itse itsensä ja kaverinkin palkan

rautatiet ja maantiet ovat kyllä taseessa mutta niitä ei arvosteta käypään arvoon ei tehdä arvonalennuksia eikä arvojen korotuksia

kysymys on isosta periaatteellisesta asiasta ja se toive jonka jälleen kerran esitän on että tämä asia saatettaisiin asianmukaiseen kuntoon myös suomessa

esimerkiksi kaikki kansanedustajat tiedämme kun me olemme kreikkaa ja muita valtioita nyt olleet valmiit auttamaan ja tukemaan että on äärettömän tärkeää että jokaisen euroopan unionin jäsenvaltion taseet kertovat valtion tosiasiallisen tilan

valtiovarainministeriö on nyt käynnistänyt tämän taseprojektinsa ja toivottavasti se nyt johtaa sitten lopulta myönteiseen lopputulokseen

tästä tarkastusviraston kertomuksesta arvoisa puhemies haluaisin pari kolme asiaa vaan nopeasti nostaa esille

yksi äärettömän tärkeä asia jota varmasti tarkastusvaliokunnassa sitten tarkemmin käymme läpi on tämä julkisen toiminnan ohjaus ja julkisen toiminnan johtaminen

sitä käsitellään tässä kertomuksessa nyt perusteellisesti ja se on tosi ajankohtainen tärkeä aihe

valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt samat havainnot jotka valiokunta on tehnyt ja tämä on asia johon täytyy vakavasti kiinnittää huomiota

ukkolan kanssa kiinnitimme vuosi sitten keskustelussa debatissa huomiota oli että suomesta on tulossa kovaa vauhtia lakitehtailuvaltio

pitää vakavasti miettiä miten me lakeja säädämme mitä lakeja me säädämme ja se on minusta tämmöinen isomman miettimisen paikka

liian paljon

se toinen huolestuttava piirre on eduskunnan kannalta se että erittäin monen lain suhteen eduskunta muuttuu lain valmistelijaksi ja parlamentaarisessa järjestelmässä se ei kuulu lainkaan eduskunnalle

mutta kun lait ovat monta kertaa niin puutteellisia huonosti valmisteltuja niin eduskunta joutuu ottamaan myös lainvalmistelijan tehtäviä ja se ei parlamentaarisen järjestelmän toiminnan kannalta ole hyvä

isoa päätöksentekoa operatiivista toimintaa siirtyy tämän talon ulottumattomiin ja tämä kehitys on ihan trendinomaisesti jatkumassa ja siksi siihen pitää kyllä kiinnittää huomiota

tämä harmaan talouden tutkimus on todella tärkeä projekti

vaikka sen ajoitus olikin ajankohtainen ja se tapahtui tänään niin itselläni ei ole siihen minkäännäköistä vaikutusta että tällainen kyselyaihe joka oli ajankohtainen valittiin puhumattakaan siitä missä sävyssä asiakeskustelua käytiin

on tosi vaikea valiokunnan puheenjohtajan alkaa hillitä omaa ryhmää tai ryhmän jäseniä siinä mistä saat kysyä mistä et saa kysyä missä sävyssä pitää kysyä

se on tosi tärkeää

minä haluaisin tämän nyt heti tässä sanoa vaan päältä pois että ei nyt luulla että tämä on joku opposition tilaustyö ja se on tarjoiltu sitten tänään kyselytunnilla tähän tarkoitukseen

ajankohtainen aihe tärkeä teema

ehkä ed

kaltiokummun puheenvuoron johdosta ainoastaan totean sen että valiokuntamme käsittelyn pohjana oli tämä laaja tutkimus ja erittäin laaja asiantuntijakuulemiskierros

herra puhemies

maankäyttö ja rakennuslain muutosehdotus tältä pieneltä osalta on mielestäni ajassa oleva muutosehdotus itse asiassa ajasta jonkin verran myöhässä oleva muutosehdotus mutta hyvä että edes tämä eduskunta saa sen käsiteltäväkseen

kun valiokunta halusi tehdä perusteellisesti oman työnsä me päädyimme perusteelliseen esitykseen ja tämäkään ei ole lainkaan kattava

me joudumme seuraavalla vaalikaudella kyllä tämän lisäksi vielä ottamaan useita muitakin asioita työjärjestykseemme eduskunnassa ja ennen kaikkea silloin istuvassa hallituksessa

mutta haluaisin ihan yleisesti vain todeta sen että suomalaisen ympäristön muotoutumisen ja ympäristöpolitiikan tulevaisuuden kannalta ihan ratkaisevassa asemassa on maankäytön suunnittelu ja ihan ratkaisevassa asemassa siinä ovat maakuntakaavat

sen takia on tärkeää että kunnat tekevät asemakaavat maakuntaliitot tekevät maakuntakaavat

timo korhonen täällä totesi että ympäristöministeriö tekee kaavat ympäristöministeriö ei tee kaavoja

en malta olla toteamatta pitkän historiankokemuksen valossa että oikeastaan kaikki asiat jotka tulevat ympäristöministeriöstä ovat melkein ylivoimaisia keskustapuolueen kansanedustajille ja eduskuntaryhmälle

olen kuitenkin elämäni varrella niin monta monta kertaa joutunut tämän todistamaan ja jotenkin on tosi tosi vaikeaa hyväksyä mitään sellaista mikä liittyy tässä tapauksessa nyt maankäytön suunnitteluun ja kaavoitukseen jossa hallituksen yksimielinen esitys on pohjalla

nehän on niin kuin tästä asiantuntijakuulemislistasta käy ilmi hankittu meidän asianomaisten viranomaistemme valtiontalouden tarkastusviraston ja sitten tämän asiantuntijakuulemisen perusteella ja kukaan meistä ei tietenkään tarkoituksella ainakaan ole laittanut väärin

tämä on vapaa parlamentti ja vapaa maa mutta tämän havainnon olen tehnyt vuosikymmenten saatossa lukemattomia kertoja

huovinen joka on hyvin hoitanut tätä asiaa ympäristövaliokunnassa totesi että tämä on historiallinen asia että keskustapuolue vähän rimpuilee vaikka hallituksella on yksimielinen esitys tämä ei ole ollenkaan historiallinen esitys vaan tämä on erittäin usein toistunut näytelmä

lopuksi

kalliskin tässä jo toi esille että lääkäreitten työajasta koko ajan huomattavasti suurempi osa kuin aikaisemmin menee sellaiseen työhön johon lääkäriä ei ole varsinaisesti koulutettu

tässähän rakennetaan siis tulevaisuuden suomalaista ympäristöä siis kaavoituksen maankäytön suunnittelun kautta joidenka vaikutukset eivät ole vuosia tai kymmeniä vuosia vaan varsinkin jos puhutaan väyläinvestoinneista joita nyt tässä lakiesityksessä ei käsitellä mutta maankäytön suunnittelussa käsitellään ja maakuntakaavoissa käsitellään vaikutukset ovat sadoiksi vuosiksi eteenpäin

potilastietojen keräämiseen kirjaamiseen niiden tietojärjestelmiin syöttämiseen plus sitten vielä raportit päälle

mitä rakennuslain kokonaisuudistukseen tulee niin yleensä erityisesti rakennuslainsäädännöstä puhuttaessa ja puhuttaessa maasta ja maan omistusoikeudesta ja kaavoituksella tähän omistusoikeuteen puuttumisesta sitähän se kaavoitus tavallaan myös on niin sen takia rakennuslain kokonaisuudistus on aina ollut melkein ylivoimainen tehtävä

kyllä todennäköistä on että suomessa rakennuslain uudistuksia täytyy tehdä asteittaisin uudistuksin

tällainen laaja kokonaisuudistus joka sinänsä olisi perusteltu ja tarpeellinen näyttää poliittisesti suomessa olevan äärettömän vaikea toteuttaa

sitten vielä lopuksi yksi asia ja se liittyy tähän vahvistamismenettelyyn

mielestäni on äärettömän tärkeää että nimenomaan maakuntakaavojen vahvistaminen tapahtuu valtioneuvoston piirissä ympäristöministeriön esittelystä

se on se minimivaatimus

jos halutaan että valtioneuvosto siihen osallistuu koska edelleen kysymys on kuitenkin laillisuusvalvonnasta ja laillisuusvahvistuksesta niin sitä voi harkita

mutta ympäristöministeriö on se ministeriö jonne kuitenkin kaavoituksen asiantuntemusta on keskittynyt enemmän kuin mihinkään muuhun suomalaiseen ministeriöön ja sen takia varmaan kuitenkin tämä esittelemisen vastuu tulevaisuudessakin on tämän ministeriön toimesta tehtävä

arvoisa puhemies

näin opposition kansanedustajana entisenä asuntoasioista vastaavana ministerinä minä olen iloinnut ministeri vapaavuoren otteista asuntopolitiikassa ja aloitteellisuudesta ja toivon menestystä hallituksen sisällä ja eduskunnasta niin kuin täällä moni puhuja on vakuuttanut noille ajatuksille tukea löytyy

tähän budjetin ulkopuoliseen talouteen

koko ajan nyt on sellainen kehitys vallalla että siirtyy uutta taloudellista varallisuutta budjettitalouden ulkopuolelle ja tähän valiokunta on kiinnittänyt huomiota sekä tässä mietinnössä että myös aikaisemmin muissa yhteyksissä

se on eräs suomalaisen asuntopolitiikan pommi joka tikittää ja nyt kun meillä on rakennusalalla työttömyys kova niin tähän täytyisi nyt löytää joku kotitalousvähennyksen tyyppinen ratkaisumalli jolla päästäisiin nyt nopeasti tätä uhkaavaa ongelmaa purkamaan

kuitenkin valiokunnan lähtökohtana on muun muassa se että suomi käyttää liikenneinfraan ja ennen kaikkea peruskunnostukseen siis olemassa olevan verkon kunnossapitoon selvästi vähemmän varoja vuosittain kuin mikään suomeen vertailtavissa oleva maa puhumattakaan ruotsista norjasta mutta myös euroopan valtioista

jotenkin on merkillistä että ikään kuin säännönmukaisesti aika ajoin aina joku keskustan merkittävä poliittinen johtaja palaa ympäristöhallintoon ja niin kuin vähän revanssimielessä kun tämä ministeriö aikoinaan saatiin aikaan

jotta tämä kestävyysvaje voidaan joskus kuroa umpeen niin nimenomaan täällä liikenneinvestointien puolella on sellaisia mahdollisuuksia runsaasti joissa investoimalla sinä tuotat yhteiskunnalle enemmän taloudellista arvoa ja hyötyä kuin sillä että sinä jätät tuon investoinnin tekemättä

ministeriö tekisi otettais pitäisi harkita että ympäristöministeriö sijoitettaisiin luonnonvarojen takia maatalousministeriön sisään on ihan käsittämätön ehdotus

jos haluttaisiin että jotakin ministeriöuudistuksia tehdään niin enemmän pitäisi harkita sitä että maatalousministeriö siirrettäisiin elinkeinoministeriön sisään koska se on kuitenkin eräällä tavalla elinkeinotoimintaa

mutta haluan nyt vaan sanoa että tämän kaltaista tämän hallinnon pitämistä koko ajan levottomana ei kannattaisi kuitenkaan ainakaan korkealta tasolta jatkaa

lopuksi haluan sanoa muutaman sanan omasta lempiaiheestani vesien rakentamisesta ja vesistöjen energiataloudellisesta tai luonnontaloudellisesta merkityksestä

tässä olen hämmästyneenä seurannut tätäkin keskustelua mutta myös sitä keskustelua jota ministeri toisensa perään väläyttelee ihan säännöllisesti vuodesta toiseen ja jossa lähdetään siitä että vuotoksen ja kollajan altaiden rakentaminen on tärkeä asia ja että se ratkaisisi eräällä tavalla suomalaisen energiatalouden tulevaisuuden

näinhän asia ei todellakaan ole

korkein hallinto oikeus on päättänyt että vesilaki ei anna mahdollisuutta vuotoksen rakentamiseen

kuitenkin hallituksessa on jatkuva halu ja jatkuva pyrkimys pitää tämä keskustelu jotenkin minusta epämiellyttävällä ja epäterveellä tavalla esillä

nämä rakentamisen halut eivät myöskään mielestäni voi johtua pyrkimyksestä ilmastonmuutoksen torjuntaan

valiokunta on ottanut tämän asian esille edellisessä valtiontalouden tarkastusviraston kertomuksen mietinnössä jossa me esitimme ministeriölle ja valtioneuvostolle että ne antavat eduskunnalle tätä koskevan lakiesityksen

en malta olla tässäkin toteamatta sitä että tuo uusi tekoallas jos se tehtäisiin aiheuttaa myös suuren määrän ilmastonmuutoksen kannalta erittäin haitallisia metaanikaasuja

tämän takia vielä on syytä todeta että myös monen asiantuntijan ja luonnonsuojelujärjestöjen kommenttien mukaan allasalueen alle jäisi hyvin merkittävä määrä päästötöntä bioenergiatuotantoon sopivaa maa aluetta

ukkola on lukenut tuon mietinnön joka periaatteessa kaikille tarkastusvaliokunnan jäsenille tulee ja kaikkein tärkeimmät asiat me aina otamme jonkin asteiseen käsittelyyn tai joitakin tärkeimpiä

mutta tämä aihe on meillä kyllä pysyvästi esityslistalla valiokunnassa ja tässä suhteessa olemme jo reagoineet ja uskomme että olemme saaneet jotakin myös aikaan että hallitus on luvannut meille esityksen ensi syksynä

energiateollisuuden laskujen mukaan suomessa rakennettavissa olevasta vesivoimasta yli puolet voidaan saada uusimalla koneistoja ja rakennuksia jo olemassa olevissa vesivoimaloissa

lopuksi minäkin yhdyn niiden edustajien joukkoon joita ehkä äänekkäimmin ja selkeimmin ed

pulliainen on tässä keskustelussa edustanut joiden mielestä vähintä mitä suomen hallinto voi toivoa on että meidän ympäristöministerimme ymmärtää myös sen että luontoa pitää suojella

siis luonnonsuojelu on kuitenkin yksi ihan keskeinen osa tämän ministeriön toimialaa ja se on nyt vähintä että se ministeri joka tuota ruutua hoitaa tässä suhteessa on voimakkaasti äänessä koska tätä tärkeää asiaa ei voi koskaan liian paljon korostaa

me kaikki ymmärrämme että vedestä voidaan saada säätöenergiaa ja sillähän tätä hanketta monet ydinvoiman kannattajat joihin itsekin lukeudun perustelevat mutta tämä peruste on täysin tarpeeton

tässä ei ole mahdollisuutta ryhtyä kertomaan säätövoiman moninaisista mahdollisuuksista suomessa mutta minä en suhtaudukaan nyt näihin vielä muutamaan vapaana virtaavaan suomalaiseen koskeen energiatalouden näkökulmasta vaan virkistystalouden luonnontalouden matkailun näkökulmasta koska lapille ja pohjoiselle suomelle näillä vapaana virtaavilla koskilla tietyillä kansallispuistoilla sillä luonnolla joka tuolla pohjoisessa on on paljon suurempi taloudellinen merkitys sekä tuolle alueelle että koko suomelle kuin sillä että nämä pienet energia lisää otettaisiin nämä kosket otettaisiin pienten energialisäysten alttarille ja uhrattaisiin ne

arvoisa puhemies

ympäristöministeriön pääluokan osalta ehkä vielä kerran tunnustusta ministeri vapaavuorelle asuntopolitiikan hoidosta

hän on ollut yksi hallituksen tarmokkaimpia ministereitä ja oppositiosta käsinkin voi antaa hänelle pääasiassa puhtaat paperit

mitä tulee ympäristöministeriön varsinaiseen tehtäväalueeseen ja siihen keskusteluun ympäristöhallinnon muutoksista jonka ensinnä pari vuotta sitten ministeri anttila ja nyt sitten keskustan varapuheenjohtaja ed